lisäksi on epärealistista puhua kiintiöistä kun on spontaani valtava vyöry halki euroopan aina suomeen asti

mutta koska perustuslakivaliokunta yksimielisesti kävi sen läpi ja antoi siihen useita muutos ja tarkennusvaatimuksia jotka liikenne ja viestintävaliokunta on lakiin ja mietintöön sisällyttänyt ymmärtääkseni kaikki ja siitä huolimatta että professorit julkisuudessa ovat puhuneet mitä ovat puhuneet niin katsoisin että tämä kyllä huomattavalta osin helpottaa sitä että tätä asiaa voidaan näin viedä eteenpäin

miten tämä sitten tapahtuu ja toteutetaan onkin kysymys joka aiheuttaa kovasti erimielisyyksiä

kaikkein suurituloisimmille annettiin mittavat veronkevennykset aivan turhaan

ei silloin kiintiötä kukaan kysele kun rajallamme on tuhansia ihmisiä

kun tähän lisätään vielä mahdollisista virheellisistä hankintamenettelyistä johtuvat uudet seuraamusvaihtoehdot oletettavana riskinä lähitulevaisuudessa on hankintatoimen osittainen jähmettyminen seurausvaikutusten pelossa

täytyy kyllä todeta että sosialidemokraattien ja vasemmistoliiton suunnalta ei ole mitään selkeää vaihtoehtoa tullut miten tämä homma hoidetaan mutta toivottavasti se vielä sitten kuullaan ja nähdään vastalauseessa tämän energiapolitiikan ja veropolitiikan osalta

tämä on pohjaltaan elvytystoimenpiteenä täysin virheellinen malli

hallitus on tehnyt hyvää työtä kun se on paneutunut tähän asiaan tehnyt ohjelman se pitää nyt vain toteuttaa piirujen myötä

suurin puute tässä uudistuksessa on todella se että näihin valtavasti kasvaneisiin kampanjoihin ei kattoja ole saatu aikaiseksi

kokoomus on täysin romuttanut vaalilupauksensa ei anna lapsiperheille tätä indeksitarkistusta jonka pani kynnyskysymykseksi

herra puhemies

vastuumme näitä päätöksiä tehdessämme on poikkeuksellisen suuri

näillä varoilla pitäisi nyt päästää nämä yritykset jotka ovat ahdingossa kohdennetusti yli tämän surullisen ja vaarallisen tilanteen mikä meillä on

meillä ei ole oikeutta lainata tulevilta sukupolvilta heille kuuluvaa puhdasta turvallista ja elinkelpoista maailmaa

keskusta ja vihreät olivat vahvasti toimikunnassa niiden kannalla mutta unohtivat ne sitten kun tuli hallituksessa päätöksenteon aika

eli kuntaliitto joka on varmasti tässä asiassa kuntien näkökulmasta ylivoimaisesti paras asiantuntija toteaa näin että tämä muutos joka nyt perustuu näihin oikeussuojakeinojen sisällyttämiseen tässä muodossa tähän lainsäädäntöön jähmettää hankintatoimen kunnissa tuo uutta byrokratiaa ja johtaa siihen että hankinnoista päättävät lautakunnat ja viranhaltijat kunnissa jotka siis käytännössä sen tekevät ottavat nyt entistä varovaisemman asenteen koska seuraamusriskit kasvavat huomattavasti

asko seljavaara nopeasti

tämä hyödyntää tietysti kuntia paljon koska kunnilla ja kuntayhtymillä on paljon työntekijöitä mutta kyllä valtiolla on mahdollisuuksia monella eri tavalla yhteisövero osuutta korottamalla kunnille valtionosuuksia korottamalla harkinnanvaraista valtionavustusta lisäämällä ja niin edelleen

tässä nyt halutaan varmasti niin kuin tuossa totesin ohjata energiansäästöön energiatehokkuuden lisäämiseen mutta onnistuuko se tällä esityksellä se on iso kysymys

täällä keskustelua ei ehkä ole käyty riittävästi tai ainakaan ole kovin paljon huomiota kiinnitetty siihen että työnantajille tämä laki lainmuutos asettaa aikamoisia vaatimuksia

mielestäni nykyinen kampanjoiden kalleus on jopa ehdokkaaksi asettumista rajoittava asia

se ei pääty ensi vuoteen vaan uskon ja valitettavasti joudun arvioimaan että useita seuraaviakin vuosia vielä ollaan nettovelanottajia tälle valtiolle

joka tapauksessa tapahtuu esimerkiksi lämmitysjärjestelmän osalta niin että monen miljoonan ihmisen on mahdoton muuttaa nopeassa aikataulussa ehkä edes koskaan elämänsä aikana lämmitysjärjestelmäänsä niin että voisi säästää energialaskussaan ja saada ohjattua kulutusta siihen suuntaan mihin pyritään

ministeri tuossa äsken juuri mainitsi että siellä voidaan uhkasakko antaa ja sen jälkeen poliisitutkimukset ja niin edelleen

kohdentaa kunnille niille keskustalaisille kunnille esimerkiksi jotka ovat kaikkein ahtaimmalla köyhät kunnat maaseudulla lisää rahoitusta jotta ne eivät ajaudu palvelujen leikkaamiseen

siksi on äärettömän tärkeää että tällaisissa kohdissa missä nytkin olemme pohditaan asiaa perin juurin

tarkoittaen sitä puolta että jos yritys työnantaja käyttää tätä väärin ja voi olla joku voisi jopa sanoa en nyt itse ole perehtynyt niin hyvin että voisin väittää mutta voi sanoa että saattaa olla työnantajalle jopa liiankin suuri riski käyttää tätä vähänkään arveluttavalla tavalla

esimerkiksi nuoremmilla perheellisillä ihmisillä tai tavallisilla työntekijöillä puhumattakaan työttömistä ei ole tässä mielessä vapaata vaali ja ehdokkaaksisasettumisoikeutta mielestäni

tämä on todettava tältä paikalta että tämä lainsäädäntö joka meillä nyt on toisessa käsittelyssä on erittäin hankala ja suomen olosuhteisiin missä ei todellakaan niitä väärinkäytöksiä siinä mitassa kunnallishallinnossa ole kuin on varmasti monissa muissa euroopan unionin jäsenmaissa ei tällaisia säädöksiä pitäisi tehdä

kaukolämmössä se on päättäjistä kiinni

ideologisista syistä niin kuin vasemmisto tekee en tätä esitystä vastusta mutta käytännön syistä kyllä näen tässä erittäin paljon ongelmia enkä voi tätä siksi ilmeisestikään toisessa käsittelyssä tulla hyväksymään tai kannattamaan

miksi vihreät ja kokoomus eivät helsingissä tee sellaisia päätöksiä jotka johtaisivat tähän vaan nyt rankaisevat ihmisiä jotka ovat sidottuja tiettyyn järjestelmään

pitkällä tähtäyksellä totean että itse olen ja oma puolueeni on ajanut sitä linjaa että palkkaperusteisista maksuista pitäisi päästä yritysten tuottavuusperusteisiin maksuihin

tässä mielessä katson että vastalauseissa esitetyt kampanjakatot vaikka ovat tietysti varsin suuria nämäkin korkeita tällaisia henkilöitä ajatellen ovat paikallaan ja niiden puolesta äänestän kun tästä huomenna äänestetään

ensinnäkin kelan pääjohtaja huuhtanenkin on voimakkaasti vedonnut että tämä on kansaneläkejärjestelmän keskeisen pilarin murtamista eli yhden keskeisen rahoitusosuuden poistamista kun työnantajat vapautetaan kelamaksun maksusta kokonaan

eli tämä puoli on syytä ehkä myös ottaa huomioon ja tätä puolta on myös syytä hallituksenkin seurata miten työnantajat selviävät tämän lain soveltamisesta

kuitenkaan talousvaliokunnassa en jättänyt vastalausetta vaan yhdyin valiokunnan mietintöön koska mietintöön sisällytettiin tämä ankara kritiikki tästä mutta lopputulos ei ole hyvä valitettavasti näin on todettava

toisaalta sitten kysymys on siitä miten ne ihmiset joita tällä nyt rangaistaan pystyvät maksamaan nuo kasvavat energialaskut

tässä on tietysti se hyvä puoli että tämä edellyttää työnantajilta kyllä huolellista yrityssalaisuuksien hoitamista ja turvallisen järjestelmän luomista yrityksen sisällä

siitä hallitus on osin pitänyt huolta köyhimpien ihmisten osalta etuuksien sitomisella indeksiin ja toisaalta takuueläkkeellä joista on annettava tunnustus ja kiitos

tämä murtaa myös kansaneläkejärjestelmän yhden keskeisen peruspilarin eli sen rahoituksen yhden osan

tätä ihmettelen että suomen keskusta joka on ollut aina perusturvapuolue ja kansaneläkejärjestelmän tuki on antanut tässä periksi

mutta siitä huolimatta meille jää iso määrä satojatuhansia ihmisiä jotka joutuvat olemattoman pienistä tuloistaan maksamaan tämän lisääntyvän asumiskustannuksen joka syntyy kaikille

tästä huolimatta tämä yksityisyyden suojan ongelma täällä on ja siltä osin totean että tämä laki joka meillä nyt on käsittelyssä on mielestäni liian ja tarpeettoman avara

kun ed

lauri oinosta toimimaan niin että suomi eroaisi euroopan unionista niin sillä tavalla me saisimme tämänkin järkevälle pohjalle mutta se nyt ei ole tapahtumassa ja meillä on velvollisuus nämä direktiivit lainsäädäntöömme panna

ilmeisesti siellä pelätään vähän samaa kuin täällä pelätään että jos yleisradion rahoitus pannaan budjetin kautta niin silloin yleisradio ajetaan alas

äsken tuossa kuulimme ministeriltä tämän selvityksen että miksi taloyhtiöiden verkot ovat tämän piirissä

silloin maksavat eläkeläiset pienistä eläkkeistään asumiskustannukset ja yritykset kaatuvat niihin jos niitä lisätään siinä mitassa mitä tämä aiheuttaa

tässä on takana sitten tämä kelamaksun poistaminen joka oli kyllä mielestäni toteutetulla tavalla virhe siksi sitä vastaan äänestin

tämä on vakava kysymys tämä kansaneläkejärjestelmän romutus joka tässä on tiettynä vaarana ei eläketurvan heikkeneminen suoranaisesti mutta rahoitus on keskeinen osa koko järjestelmää

miljardi heitettiin hajakylvönä työnantajille niillekin joilla ei ollut minkäänlaista vaikeutta maksaa tuota maksua ja toisaalta sitten esimerkiksi kuntien osalta annettiin kaikille kunnille tuo kevennys kuntien taloudesta riippumatta

vielä totean niin kuin aikaisemmin jo mainitsin että erityisesti kuntien osalta meillä ovat tarkastuslautakunnat tilintarkastus julkinen päätöksenteko kuitenkin varsin vahvat ja esimerkiksi ne pienyrittäjät joita hankinnat toisena osapuolena koskevat seuraavat kyllä aika tarkkaan sitä että normaalia rehellisyyttä toteutetaan ja jos ei toteuteta siellä olisi periaatteessa kunnallisvalituksen mahdollisuus

mutta käytännössä arvelen että tätä on jonkin verran liioiteltu ja sitten että tämä ei johda kuitenkaan sellaisiin toimenpiteisiin joille tämä laki kirjaimellisesti lukien antaisi mahdollisuuksia

esimerkiksi keskusta maalaisliitto on aina puolustanut voimakkaasti kansaneläkejärjestelmää jonka varassa monet emännät ja isännät tuolla maaseudulla ovat yhä edelleen ja ymmärrän sen

se olisi pitänyt antaa kohdennettuna valtionosuusjärjestelmän kautta niille kunnille jotka ovat suuressa ahdingossa eikä antaa niille jotka ovat hyvässä taloudellisessa asemassa samaten yritysten osalta

siksi ihmettelen että ministeri hyssälä on tällaisen esityksen voinut hyväksyä mutta tämähän on kokoomuksen ehdotus jonka katainen lupasi ja vanhanen kuittasi viime tammikuussa

rikkaimmat suuret kauppakeskukset muun muassa saivat sen helpotuksen mutta eivät työllistä yhtään lisää mutta henkilöstönsä lomauttanut pienyritys ei saanut siitä mitään hyötyä koska ei ollut palkkamenoja sillä ajalla ja silloin meni hyöty ihan väärään suuntaan

sitten tämän ongelmia

ja jos sitten tapahtuu sellaisia väärinkäytöksiä että rikotaan muuta lainsäädäntöä niin rikosprosessi on aina mahdollinen näissä hankinnoissa eli me emme tarvitsisi minun mielestäni tällaista lainsäädäntöä kuntien kahlitsemiseen ja sen valtavan byrokratian pyörittämiseen mikä tässä kokonaisuudessa valitettavasti pyörii tällä hetkellä

ensinnäkin tämän maksun poistaminen kaikilta työnantajilta yhtaikaa tässä tilanteessa ruokkii eli hyödyttää nimenomaan loistavasti meneviä yrityksiä kuin mitäkin ja päivä ja nimenomaan niitä mutta myös kaikkia muita jotka palkkoja maksavat

ehkä sitten voisin olla lobbauksen kohde jos se olisi ratkaisevaa mutta en lobbaukseen antaudu

tässä laissa on mielestäni paljon hyvää tai ainakin useita hyviä tarkennettuja kohtia verrattuna voimassa olevaan lainsäädäntöön

eli kelamaksua ei olisi pitänyt näin poistaa tuossa talouden tilanteessa varsinkaan vaan ne varat ohjata köyhimmille kunnille ja niille yrityksille jotka ovat vaikeuksissa ja uusiutuvan energian edistämiseen

ja jos tämä hylätään niin voimassa oleva lainsäädäntö tietysti pysyy meillä lakina edelleen ja tilanne ei ole missään tapauksessa ainakaan hyvä

tämä esitys menee täällä läpi ja kunnissa monet monet kymmenet virkamiehet sitten pohtivat näitä ja tekevät vaikeita ratkaisuja ja valituksia tulee markkinaoikeuteen ja nyt myös korkein hallinto oikeus on jo aika lailla tukossa näistä asioista koska siellä on yli kaksi vuotta vanhoja hankintajuttuja käsittelemättä

tulorahoituksella olin itse hallinnossa mukana viime talveen asti rakennetaan valtavasti uusia kauppakeskuksia ja abc asemia ja muita tällaisia

valitettavasti tähän muutokseenkin sisältyvät nuo äsken muun muassa esille ottamani ja muut tässä keskustelussa esille nousseet kysymykset

kotitalouksien osalta on kymmenkunta riviä tekstiä kuljetus ja logistiikka alan osalta viisi riviä teollisuuden osalta viisi riviä palvelualaa toiset viisi riviä harrasteilmailua pohditaan vajaa kymmenen riviä

ensiksi totean että tein lausumaesityksen jossa on kyläkoulut kaupat postipalvelut ja tiestö muun muassa todettu eli päästään yksityiskohdista äänestämään varmasti huomenna

kuitenkin tämä yrityssalaisuuksien turvaaminen lainsäädännöllä on äärimmäisen tärkeä asia

ja jos ajatellaan että joku tärkeä hankinta kunnassa on kiinni siitä että valitukset roikkuvat vuosikausia valtavan byrokratian ja säädösten yksityiskohtaisuuden takia niin se ei ole kenenkään etu ja se hankaloittaa tavattomasti asioiden järkevää hoitoa johon kuitenkin pitäisi mahdollisuudet kunnissakin olla

juuri nämä vaikutukset pitäisi arvioida paljon paremmin kuin hallitus on tehnyt

miten tämä kohdistuu eri väestönryhmiin mitkä ovat vaikutukset hintakehitykseen ketkä joutuvat maksamaan ketkä kärsivät ketkä hyötyvät

metsäala ei usko tuhansiin uusiin työpaikkoihin

ministeri linden taas päinvastoin perusteli että ne taloyhtiöt ja kirjastot pitää olla tässä mukana ja sitä minä en ollenkaan ymmärrä miksi pitää olla

tästä olisin mielelläni kuullut ministeri anttilan mielipiteen

viime syksynä aika tasan vuosi sitten yrityksen tilaukset loppuivat kuin seinään

yrittäjä lomautti koko henkilöstönsä ja kun se lomautti ne palkanmaksu loppui ja kelamaksun maksaminen loppui myös siihen

herra puhemies

eli tämä on kelvottomasti tältä osin valmisteltu hätäisenä koska taustalla oli tuo kelamaksun poisto joka pitää nyt kiireesti korvata koska se nyt tänä vuonna otetaan täydellisesti valtiolle uutena velkana ja velkakehitys on aivan hirvittävä tässä maassa

äänestän huomenna kuinka äänestänkin niin siitä huolimatta ehdotan että tähän ongelmakenttään eduskunta vielä selkeäsanaisesti puuttuisi ja siksi ehdotan perusteluissa lausuttavaksi seuraavaa lausumaa

kyllä kansanäänestyksen paikka voi olla nyt lähitulevaisuudessa kun sitä ei ole tähän mennessä tästä asiasta järjestetty eli kannatan kyllä tätä aloitetta

mutta ennen kansanäänestystä mielestäni pitää tehdä kyllä tavattoman huolellinen ja riippumaton selvitys eron vaikutuksista ja myös sitten siitä toisesta vaihtoehdosta että jatketaan tässä liittovaltiokehityksessä mikä on se toinen vaihtoehto

arvoisa herra puhemies

eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin sähköisen viestinnän tietosuojalain tarkistamiseksi siten että yhteisötilaajalle annetaan oikeus käsitellä viestien tunnistetietoja ainoastaan yrityssalaisuuksien vuotamistapausten selvittämiseksi

toinen on tämä lupajärjestelmä ja siihen liittyen valitustiet ja toinen on korvaukset

toivoisin että varmasti maa ja metsätalousministeriössä on selvyys siitä mikä on se todellinen arvio uusien maaseudulle tulevien työpaikkojen määrästä

minulla on tässä kauppalehden kolme viikkoa sitten julkaisema juttu valitettavasti täällä ei pysty sitä näyttämään jossa sanotaan että saksa jyrää takuilla suomalaisviejät venäjällä ja sanotaan että finnvera ei halua ottaa sellaisia riskejä kuin saksalaistakaaja hermes eli finnveraa vastaava siellä

tämän rehellisen avoimen vaikutusten arvioinnin jälkeen siitä pitää tiedottaa hyvin perusteellisesti äänestäjille kansalaisille ja sen jälkeen kansanäänestys

muun muassa toimitusjohtaja pekka perä sanoi että talvivaaran kaivosta ei tämän lainsäädännön pohjalta olisi koskaan saatu auki suomessa ja kaivannaisteollisuus ryn edustaja oli myös hyvin kriittinen näitä kohtaan

näille yrityksille jotka ovat nyt tässä syvässä ahdingossa tämän taloustilanteen takia pitäisi turvata se että ne pysyvät pystyssä tämän laman yli ja sen jälkeen kun nousu alkaa ne olisivat olemassa työpaikat olisivat olemassa ja pääsisivät nopeasti käyttämään hyödyksi sitä tilannetta mikä varmaan taas tulee jossakin vaiheessa

tältä osin on kyllä huoli siitä voidaanko suomalainen kaivosteollisuus suomalaisten toimesta hoitaa jatkossa onko tämä lainsäädäntö johtamassa siihen suuntaan vai vaikeuttaako tämä

totean että ruotsi norja tanska ja islanti eivät ole eurossa ja suomelle olisi hyvä viiteryhmä tässäkin asiassa siellä

esimerkiksi veronkevennyksiin käytetyt miljardit ainakin osittain menevät säästöihin ja sellaisiin kohteisiin jotka eivät kotimaista taloutta elvytä yhtään

maaseutuvaikutusten arvioinnista viime keväänä puhuttiin paljon selonteon yhteydessä

perustuslakivaliokunnassa teiltä ovat edustajina edustajat guzenina kantola ja skinnari ja he ovat yhtyneet tähän mietintöön yksimielisesti

on todella surullista ja hankalaa että australialaiset kanadalaiset ja muut ovat suomen jaloja metalleja kaivamassa ja hyödyntämässä

nimittäin arvelen niin että kun ajoneuvoveroa kevennetään ja siirrytään polttoaineverotukseen niin kuin yleinen periaate nyt on kulutuksen verotukseen tätä kautta niin se johtaa siihen että maaseudun väestö maksaa entistä enemmän näitä energiaveroja tältäkin osin ja joutuvat siis maaseutuvaikutusten osalta juuri siihen tilanteeseen mihin ei pitänyt mennä

tämä päätös kelamaksun poisto ei hyödytä tässä tilanteessa yhtään näitä vaikeuksissa olevia yrittäjiä vaan kylvää valtion velkarahaa hajakylvönä ja suurin osa menee niille jotka eivät minkäänlaista tukea yrityksinä tarvitse

nyt te vaaditte että olisi pitänyt valmistella toisella tavalla parlamentaarisesti

siksi verotuksen kohdentamisesta ja verotuksen käyttämisestä tässä tilanteessa valtiontalouden vahvistamiseen pitäisi käydä keskustelua

tasan kymmenen vuotta sitten valtiovarainministeri eero heinäluoma runnoi täällä läpi kolmikannan ohi sen että varallisuusvero poistettiin

mikä olisi sitten ollut se ero parlamentaarisella valmistelulla ja sillä mikä on meillä nyt perustuslakivaliokunnan perusteellisen työn jälkeen tehdyssä mietinnössä jonka ovat allekirjoittaneet nämä teidän kolme edustajaa

hallitus vain ei siihen ole valmis ja ajautuu tässä tilanteeseen että olemme kovien veronkorotusten edessä lähivuosina valitettavasti

mutta niin kuin täällä kuulimme edustaja jaakonsaari esimerkiksi esittää maahanmuutosta aivan eri linjaa kuin puheenjohtaja rinne

viime aikoina on tullut eteen se vakava ongelma että suomalaiset pk yritykset verkottuneet yritykset menettävät esimerkiksi venäjän tilauksia saksalaisille yrityksille koska saksa antaa helpommin ehdoin takuita viennille kuin suomi